tiedotuksella on tärkeä paikka ja kysyä sopii miksi ylellä on maakunnissa toimittajia moninkertaisesti se määrä mitä on brysselissä jos kerta brysselissä yhä enemmän meidän asioista päätetään

toiset lähtevät siitä että kurjimman mukaan ja kyllä se kapitalismi nousee sitten kriisin jälkeen sieltä kun kaikki taloudet sopeutetaan ja toinen on tällainen keynesiläinen ajattelu joka pitää sisällään ryhmäpuheenvuorossa korostamani elvytysmahdollisuuden myös ainakin niiden osalta joiden oma kansantalous ja kansantalouden liikkumavara tällaiseen elvyttämiseen antaa mahdollisuuden

minusta tässä kyllä tarvitaan omistajaohjausta ja sitä että pidetään myöskin postin jakelun osalta asioista kiinni ja pidetään myöskin porukan työllisyydestä ja työehdoista huolta

hyviä esimerkkejä verohallinnon osalta on olemassa hyviä esimerkkejä on julkishallinnon osalta muualtakin mutta eivät nekään ole aikoinaan tulleet sillä että on otettu vaan numeraalinen tavoite vähentää henkilöstöä näin ja näin paljon jääty odottamaan että mitähän siitä tulee

harmaan talouden torjuntaohjelmia on ollut toistuvasti ja paljon on tehty lainsäädännössä on tehty valvonnassa mutta harmaa talous on samanlainen kuin doping urheilussa

sitä mukaa kuin torjuntakeinot paljastuskeinot testimenetelmät kehittyvät niin puliveivaajat harmaan talouden yrittäjät talousrikolliset tässä tapauksessa keksivät aina uusia keinoja välttääkseen valvontaa kiertääkseen lainsäädäntöä ja saadakseen lisää voittoja tällä pimeällä ja harmaalla alueella

joustovaatimukset suomalaisille työmarkkinoille jotka ovat joustavammat kuin varmaan missään muualla euroopassa

niin kuin on todettu monessa tapauksessa lopputulos on ollut kokonaistuottavuuden kannalta jopa negatiivinen

bepsillä tarkoitetaan tätä kansainvälistä toimintaa joka täällä aiemmin oli esillä elikkä veronkiertoa verovälttelyä sekä oecdn että eu tasolla tapahtuvaa toimintaa joka on eduskunnan käsittelyssä

seuraavalla vaalikaudella kun sekä valtion tuottavuutta että myöskin kunnissa tapahtuvaa tuottavuuskehitystä arvioidaan ja tehdään tuottavuusohjelmia niissä pitää aidosti ottaa henkilöstö mukaan niissä pitää aidosti tarkastella kokonaistuottavuutta

tulemme esittämään sitten perjantaina äänestyksiin viisi ehdotusta vastalauseen mukaisesti ja silloin on mahdollista todella kansanedustajien olla lisäämässä määrärahoja sekä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin perusopetukseen perusväylänpitoon hankohyvinkää radan sähköistämiseen että rakentamisen perusparannuksiin

arvoisa puhemies

ei vasemmistoliittokaan vastusta valtion omaisuuden järkevää myymistä

sen vuoksi toimenpiteitä täytyy tehdä koko ajan lisää

nyt puhutaan asuntopolitiikasta ja pitäisi siinä pitäytyä

tarvitaan lainsäädäntöä tarvitaan viranomaisyhteistyötä tarvitaan rangaistusten koventamista tarvitaan kiinnijäämisriskin kasvattamista

esimerkiksi helsingin keskustassa on valtion kiinteistöomaisuutta jota aivan hyvin voitaisiin realisoida ja muuttaa vaikka asunnoiksi

kysymys kuuluu pitääkö niitä vähäisiä yhteiskunnan tukieuroja jotka kohdistetaan asumisen tukemiseen kohdistaa sinne missä on kymmenientuhansien ihmisten asuntojonot ja missä asumisen haasteet ovat kaikista kovimpia vai pitääkö niitä kohdistaa sinne missä asunnoilla ei ole mitään kysyntää ja tarvitaan päinvastoin asuntojen purkamisavustuksia

vaikka se julkisten palvelujen tuottamisen osalta ei olekaan yksinkertainen asia niin siitä huolimatta siihen on pyrittävä ja ajateltava myöskin sitä minkälaista vaikuttavuutta niillä panoksilla kun sitä tuotosta tehdään se tuotos myöskin aikaansaa

sen vuoksi esimerkiksi huume ja muusta raskaasta rikollisuudesta siirtyy rikollisia harmaan talouden piiriin koska siellä on kiinnijäämisen riski pieni ja siellä ovat tuotot suuret ja rangaistukset pienet

mutta kuten valtiovarainministeri totesi listattujen osakkeiden myynti osakkeiden jotka tuottavat osinkoa jatkuvasti enemmän kuin valtio maksaa velastaan korkoa ei ole ojalan laskuopin mukaan järkevää rahojen hoitamista

sen vuoksi kaikilla osa alueilla pitää tehdä työtä

on ehdottomasti järkevää että pystytään sujuvoittamaan parantamaan veronmaksajan oikeusturvaa ja keventämään byrokratiaa tekemään asioista yksinkertaisempia se on tosi tärkeää

sen taustalla voi olla syy että on pakko vain kerta kaikkiaan valtionvelkaa lyhentää mutta taloudenpidon kannalta se ei ole järkevää ja en usko tähän perusteeseen että se olisi myöskään valtionvelan lyhentämisen kannalta perusteltua

se on yksi osa harmaan talouden yhteiskunnallisen syövän seurauksista

olen aivan samaa mieltä kuin edustaja karimäki ja uskon että ministeri tiilikainenkin sen tunnustaa että eivät nämä ole tällaisia pelkkiä tahdon kysymyksiä

mutta korostaisin myös sitä että kaksi muuta ovat yhtä tärkeitä

pulliainen hyvin selkeästi sen totesi verotukien lisääntyvä käyttö on monessa tapauksessa aivan konkreettinen keino kiertää menokehyksen kahletta ja menokehyksen antamaa rajoitetta

mitä tulee sitten näihin yksityiskohtiin mitä täällä on muun muassa edustaja kiviranta todennut oikaisuaikojen epäsymmetrisyydestä niin varmaan niihin palataan samoin kuin edustaja lehden tuomaan ennakkopäätösproblematiikkaan

toinen on kilpailun vääristyminen

kaupunkilaistuminen on globaali trendi sitä tapahtuu joka paikassa ja se on esimerkiksi niissä maissa joiden kanssa me kilpailemme paljon pitemmällä

rehellinen yrittäjä rehellinen palkansaaja ei voi pärjätä markkinoilla joilla harmaan talouden yrittäjät toimivat ja vievät urakat vievät työt

elikkä tässä on myöskin edelleen mukana vähän sellaista ideologista pyrkimystä valtion omaisuuden myymiseen

sen vuoksi vasemmisto esittää vaihtoehtobudjetissaan että kokeiltaisiin englannin mallia kokeiltaisiin jotain muuta talouskasvua ja työllisyyttä vauhdittavaa keinoa elikkä määräaikaista arvonlisäveron alentamista

kun halutaan jonnekin resursseja ja menokehys ei anna periksi sijoittaa siihen valtion rahoja niin kehitetään verotuki jolla saadaan konkreettisesti kuitenkin siihen se sama hyöty

tuosta agility päätöksestä mihin edustaja lehti viittasi

mitä kuuluu väestönsuojien osalta normitalkoille

mikäli annetaan harmaan talouden kasvaa niin se pikkuhiljaa murentaa yhteiskuntaetiikkaa ja se on pitemmällä aikavälillä kaikista tuhoisinta kuitenkin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta

sitä myöskin opetus ja kulttuuriministeriö yritti käyttää perusteena että tätä harrastusta ei laitettaisi valtion avustuskelpoiseksi liikuntajärjestöksi mutta valtion liikuntaneuvosto oli kyllä viisaudessaan toista mieltä ja totesi että vaikka verotuspäätös on ollut aikoinaan tällainen niin siitä huolimatta agility on arvokasta liikuntatoimintaa siinä missä moni muukin laji

veronmaksajan kannalta se on kuitenkin menetettyä verotuloa ja mitä enemmän tällaisia keinoja käytetään sitä kovempaa verotusta sitten muut joutuvat harrastamaan ja sitä kovempi verorasitus sitten muille kohdistuu

se että myös näitä verotukia edes arvioidaan tasapainoisesti menojen osalta ja verotulojen osalta ehkä tuo sitä läpinäkyvyyttä ja jatkossa sitten ohjaa myöskin poliittista keskustelua siihen suuntaan että ne ovat samalla viivalla ja niistä siihen budjettikirjaankin sitten vähän useampia rivejä ja sivuja tulee kuin tähän mennessä on tullut

arvoisa puhemies

kyllä yhdyn siihen kritiikkiin että tämä valtava paketti niin vidalikierroksilla niin sin city finaalikierroksilla syntyi aikamoisessa paniikissa ja hässäkässä ja näinhän ei pitäisi tietysti tapahtua kun käsitellään erittäin merkittävää lakikokonaisuutta joka on syntymässä ja joka käsittelee niin syviä ja periaatteellisia kysymyksiä kuten esimerkiksi ihmisoikeuksia

kasvi aiemmin totesi että kyllä se vaan niin täytyy suomen kaltaisessa maassa olla että me tunnustamme sen tosiasian että ihmisoikeudet ja perusoikeudet kuuluvat kaikille

tämä on aivan sellaista ettei ollenkaan ajatella sitä eikä millään tavalla kansainvälisen valuuttarahaston suosituksiin uskota että velka on kyllä vaikea asia kun sitä joudutaan ottamaan mutta jos sitä otetaan järkevään käyttöön niin sillä parannetaan velanmaksukykyä pitkällä aikavälillä

ei ole kovin kunniaksi meille pohjoiselle eu jäsenmaalle se että näitä huomautuksia ja langettavia tuomioita tulee pikaisesti arvioiden näiden lukujen valossa ehkä lähes kymmenen kertaa enemmän moninkertaisesti enemmän kuin meihin verrattavissa naapurimaissa

tuotos ja panos

meillä on laadukkaampia enemmän lisäarvoa sisältäviä tuotteita joita viemme maailmalle ja siinä on keskeistä johdonmukainen pitkäjänteinen koulutus osaamis ja tutkimuspolitiikka

tämä on se kaikista synkin näköala ja sillä ei suomen velkakestävyys pitemmällä aikavälillä kerta kaikkiaan ratkea

siinä mielessä on pakko ymmärtää tietysti esitutkintamenetelmien ja keinojen käyttämistä ihan yleisen turvallisuudenkin näkövinkkelistä

mutta perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia on todellakin kunnioitettava

sitten pikkasen myöskin harmittaa se että ehkä liian myöhään havahduimme siihen että tietoturvallisuuteen suoraan ja siihen liittyvien riskien analyysiä emme valiokunnassa tarpeeksi ottaneet huomioon

oliko se vasemmistolaisuutta tai perussuomalaisuutta kun euroopan unionilta tuli se kanta että suomalaisen duunarin palkansaajan pitää pystyä nauttimaan vuosilomansa terveenä

jos sairastuu vuosiloman aikana niin saa sitä vuosilomapäivää siirtää

kirjallisten lausuntojen ohella olisi pitänyt kuunnella asiantuntijoita jotka olisivat todella tätä puolta ehkä vielä perusteellisemmin pystyneet arvioimaan

perussuomalaisten eduskuntaryhmästä vastusti yli puolet ja keskustan eduskuntaryhmä vastusti yksimielisesti tätä parannusta suomalaisen palkansaajan vuosilomaoi keuden parantamista

mutta näitä ehdotuksia mitä vastalauseeseen sisältyy lämpimästi kannatan ja olen vastalauseessa mukana

arvoisa puhemies

en puutu tähän sisältöön tässä yhteydessä vaan opposition edustajana kyllä vähän ihmettelen tätä menettelyä

toisaalta kyllä arvostan kovasti sitä että perustuslakivaliokunta kiinnitti tässä kiireessä suuren työmäärän painaessa muilta osin päälle asiallisesti huomiota oikeisiin kohtiin ja kehotti lakivaliokuntaa huomioimaan näitä kohtia ja lakivaliokunnan osalta erityinen kiitos kuuluu tietysti valiokuntaneuvoksille jotka kovan paineen alla viikonlopun yli ja öitä varmasti töitä tehden tätä muokkausta tekivät

tämä on keskustavetoisen hallituksen antama lakiehdotus jota lakivaliokunta on perusteellisesti käsitellyt

arvoisa rouva puhemies

sen esitti ed

arvoisa puhemies

harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa tarvitaan sekä verotulojen turvaamisen rehellisten yrittäjien toiminnan mahdollistamisen että myöskin yleisen moraalin löystymisen torjumisen näkökulmasta ja paljon tarvitaan tietysti lisätoimenpiteitä

muuten valiokunta on yksimielinen

mutta samalla kun esitetään kiitosta se on kritiikkiä sitä kohtaan että näinhän ei normaalissa lainsäädäntömenettelyssä pitäisi tapahtua että tällaisella kiireellä tällaisen paineen jopa pienen painostuksen alla näin isoa ja periaatteellista pakettia viedään läpi

kyllä opposition edustajat tietysti tiesivät että jonkinlaista pulinaa ja veivausta hallituspuolueiden kesken oli mutta ei tämä kovin ryhdikkäältä ja selkeältä menettelyltä tunnu että tässä vaiheessa kun olemme sitten ensimmäisessä käsittelyssä salissa paljastuu että tässä ovatkin hallituspuolueiden rivit täysin sekaisin

poissa olivat puheet jollei sovulla niin väkisin pakolla